kun sen oppi esimerkiksi edustaja donner hänelle annettiin saman tien valta lajitella meitä viisaisiin ja tyhmiin

sanotaan että pakkoruotsi on se vastenmielisin mutta se on vain pakollista siellä opiskella ja he sanovat etteivät he koskaan tarvitse sitä

lisäksi useiden kansainvälistä suojelua suomesta saaneiden henkilöiden perheenjäsenten oletetaan seuraavassa vaiheessa hakevan oleskelulupaa perhesiteen perusteella

minun entinen avustajani puhui kuutta kieltä ja osasi myös ruotsia ja sanoi että hän on tarvinnut niitä kieliä kaikkia muita paitsi sitä ruotsia käynyt kerran ruotsinlaivalla mutta sielläkin puhuttiin englantia

jos minä työnantajana palkkaan närpiöstä meille töihin kaverin minä en pärjää suomen kielellä hänen kanssaan

mitä hyötyä tämmöisestä on

se on illuusio sitä se on

yksi kaveri tuli amerikasta hän oli sitä tutkinut ja sanoi että se maksaa suomelle toista miljardia vuodessa koko homma

euro on suhteessa dollariin kallis ja epäedullinen valuutta suomelle varsinkin suomelle koska maantieteellinen asema on tämä

maahanmuuttoviraston toiminta ja päätöksenteko tulee kiireesti ottaa suurennuslasin alle sillä hyväksymisprosentit ovat järkyttäviä

ja vielä semmoinen esimerkki että meillä on ruotsiin paljon kauppaa ja siellä työssä on kaveri joka osaa hyvin ruotsia

todellisuudessa se tekee sen että investoinnit lakkaavat sieltä

jos minä haluan kuunnella radiota kun menen tuonne kainuuseen päin tai tuonne kaikki asemat siellä tahtovat sammua ja pätkiä mutta radio vega vain kummasti kuuluu

australia ei salli turvapaikkaturisteja kuljettavien veneiden rantautua ollenkaan maaperälleen

se tuo meille kustannuksia

se tulee yrittäjälle maksuun se tulee työmiehelle maksuun

syksyllä tällä paikalla ihmettelin niitä hölmöläisiä jotka haluavat pitää rajat auki ja haluavat jopa houkutella etuisuuksilla lisää tulijoita tänne

naurusaaret ja papua uusi guinea ovat kohdemaat jonne perustettuihin leireihin tulijat pistetään odottamaan

siis minä en ole sitä vastaan että rannikolla ja siellä missä ruotsia tarvitaan ja puhutaan niin ei muuta kuin thats it antaa mennä vain

ehdotan että vihervasemmistolaisille ja kaikille muille jotka haluavat tehdä suomesta koko maailman sosiaalitoimiston määrätään ylimääräinen mamu vero

mutta tämmöinen pakollinen tällä seudulla missä sitä ei tarvita on rahan tuhlausta

eun tulisi ottaa mallia australiasta

nyt tulee äänekoskelle uusi tehdas

koska eun päätöksiä ja jäsenmaiden yhtenäistä päätösten täytäntöönpanoa saamme ilmeisesti odottaa hamaan hautaan asti tulisi meidän kyetä itsenäiseen päätöksentekoon

kuljettaja pystyy viemään kaksi kuormaa päivässä sinne mutta ei enempää koska on kuljettajan työaikalaki

siitä ei ole kellekään ei yrittäjälle eikä sille työnantajalle

sitten vielä mitä tulee tuohon suomen puolustuspolitiikkaan että nyt me liityimme sinne sen takia että meillä on turvallista ja olemme varmasti siinäkin mielessä eri asemassa kuin ruotsi ja tanska ja nämä

yksi suuri ongelma on valtava nuorten miesten määrä

elikkä kyllä me pärjäämme silläkin alueella ilman sitä euroa

lisäksi muslimikristitty avioliitot ovat vakava ongelma koska muslimimiehelle vaimo on alamainen ilman ihmisarvoa

yksi suuri ja julkisuudelta pimitetty ongelma on myös se massiivinen bisnes jota turvapaikanhakijoilla pyöritetään

arvoisa puhemies

minä en yleisesti ottaen tähän teijon kansallispuistoon mitenkään puutu

edellytän että edustaja heinäluoma ottaa talousvaliokunnassa viipymättä selvitettäväksi miten veronmaksajia rahastetaan tällä touhulla

arvoisa rouva puhemies

ja nyt kun puhutaan veropakolaisista niin jos suomalainen rahamies tai sanotaan

rajat on pantava tiukkaan valvontaan

ja nyt sahat tarvitsisivat sitä parasta puuta suurinta mistä tulee paras tulos ja se lahotetaan sinne pystyyn ja syötetään koppiaisille

hylätyn päätöksen saaneiden poistamisen maastamme on tapahduttava pikaisesti

arvoisa puhemies

bisnes on pantava kuriin

vain näillä menettelyillä voimme selvitä tästä ongelmasta

jos siellä tuntureita on ja semmoisia erityisalueita totta kai ne pitää suojella ja laittaa mutta kun on tämmöinen talousmetsäalue mikä on

minä en ollut hallitusneuvotteluissa mutta kun siinä sivussa kuuntelin sitä niin sieltä ei olisi tullut loppupelissä kovinkaan suurta sitä kertymää

minkki esimerkiksi meillä päin kaikki kanalintujen ja vesilintujen pesät tuhoaa ei syödäkseen vaan se löytää vain pesän tuhoaa sen ja tuhoaa seuraavan ja seuraavan ja seuraavan ja tappaa vain tappamistaan

se on semmoinen tappokone

kyllä minä haluaisin siihen iskeä käteni mutta ei minulla ole ainakaan viisautta eikä ymmärrystä siihen ja varmasti niitä on sitten semmoisia

kyllä tämmöisiin pitää pystyä puuttumaan myös siellä teijon kansallispuistossa että nämä eivät pääse villiintymään ja leviämään joka paikkaan

tai mikä se oli se oliko se nyt laki nimellä puhemiehenä olitte silloin kyllä muistatte varmaan

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

minulla on hyviä ystäviä ja äänestäjiä ja tälleen jotka ovat homoja ja vähemmistöön kuuluvia

muutenkin ne tulokset mitä siellä on ollut minä olen henkilökohtaisesti käynyt siellä tekemässä vapaaehtoisesti ja se mitä siellä tehtiin

mutta mitä siihen tasa arvoon tulee ja lainsäädäntöön mehän voimme tehdä sillä tavalla että auringon pitää paistaa yöllä lainsäädännöllä tehdä sen näin

suomen punainen risti hoiti norjan saksan ja kanadan punaisten ristien kanssa sairaalan rakentamisen ja avusti azraqia monin muin tavoin

niin kuin raamattu sanoo lisääntykää ja täyttäkää maa

on terveyspalveluita sairaaloineen on opetusta ja leikkiä lapsille on puhdasta vettä ruokaa ja vaatetusta

miksi leiri on käytännössä tyhjä

siksi että leiriolosuhteet eivät kelpaa niille jotka euroopassa kertovat paenneensa henkensä edestä mutta todellisuudessa ovat ilmaisen sosiaaliturvan perässä tulevia reppureissaajia

arvoisa puhemies

miten nämä pakolaiset jotka puhuvat myös suvaitsevaisuudesta ja kaikista näistä eivät mene sinne leireille eivätkä ne toiset islamilaiset maat ota sinne niitä islamisteja tai mitä ovatkin vaan ne tuodaan tänne

siinä on joku niin sanottu korruptio ehkä takana

on hyvin etelässä se kannattava korjuu mikä nyt tehdään ja se siirtyy aina etelämmäs ja etelämmäs kustannussyistä ihan että sen puoleen ne saa olla rauhassa

maa ja metsätalousvaliokunnassa kävi asiantuntija joka sanoi että virkistyskäytössä on paljon talousmetsäalueita